sosiaali ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset edustajat hanna mäntylä johanna jurva ja laila koskela ovat todenneet tekemässään vastalauseessa

eläkkeiden lisäksi indeksikorotusten alentaminen heikentää myös monia muita näihin indekseihin sidottuja etuuksia kuten työttömyysturvan peruspäivärahaa työmarkkinatukea vammaisetuuksia opintorahaa lapsikorotusta sekä rintamalisiä

erityisesti on mainittava laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista sekä tukitoimista eli niin sanottu vammaispalvelulaki lukuisine myöhempine muutoksineen ja laki vammaisetuisuuksista

toinen on se että olen yrittänyt selvittää muutaman kerran kysymällä valtiovarainvaliokunnassa paljonko suomen tasavalta esimerkiksi tänä vuonna investoi

ehdotetaan valtuuksia luopua valtion omistuksesta altia oyjssä koska yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle

kansalaisten ostovoima siis heikkenee enemmän kuin julkiselle taloudelle koituu säästöjä

arvoisa puhemies

ehkä asia on juuri näin mutta tällä on suuri merkitys niille kunnille joissa valtion tuotantolaitokset sijaitsevat

mutta arvoisa puhemies sitten asiaan

tästä tuli mieleeni että jos ja kun lähdetään altiaa myymään ei suinkaan kannata myydä koko osakekantaa vaan kannattaa jäädä vähemmistöosakkaaksi

siksi että tällöin kyetään tekemään ostajan ja myyjän välillä niin sanottu osakassopimus johon voidaan laittaa maininta että tuotantolaitokset säilyvät suomessa eli ilmajoella ja rajamäellä ja kotipaikka helsingin ruoholahdessa

tämä on osakeyhtiölain mukaisesti täysin mahdollista ja suosittelen tällaista liikettä

toiseksi debatissa meinasin sanoa mutta kun en saanut sitä toista puheenvuoroa että minä tämän kolmen vuoden aikana olen huomannut että aina kun valtio myy liiketoimintaansa tai yhtiöitään niin se koituu työntekijöitten tappioksi

käsittelyssä oleva lakialoite poistaa tämän merkittävän aukon vammaisten henkilöiden etujen sekä oikeuksien edistämisessä ja niiden toteuttamisen valvonnassa

cultura säätiön tehtävänä on tukea suomen venäjänkielisen väestön kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja myötävaikuttaa venäjänkielisen väestönosan kulttuurin kehittymiseen sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja moninaista integraatiota

valtakunnallisen vammaisvaltuutetun virka kuuluisi samankaltaiseen tehtäväkokonaisuuteen jota maassamme jo edustavat tasa arvovaltuutettu vähemmistövaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu

tämä aiheutti sen että sadat lähinnä naispuoliset työntekijät kärsivät tästä melkoisesti

karjala lähtöisenä miehenä venäjää en kyllä kovinkaan montaa sanaa osaa

tämä perustelukin säätiöllä on erinomainen asia

jokainen kolmesta mainitsemastani valtuutetusta toimii itsenäisenä ja riippumattomana virkamiehenä jonka perustehtävänä on tukea ja edistää oikeus ja sosiaaliturvaa sellaisen laajan ihmisryhmän osalta jolla muodollisesta tasa arvostaan huolimatta on ongelmia erilaisen syrjinnän muodossa kuten naiset työelämässä etniset ja kansalliset vähemmistöt tai alaikäisyyteen eli lapsiin liittyen

nyt lähti valtiovarainministeri pois mutta kun täällä on kuitenkin hallituspuolueiden edustajia niin eräs asia mitä minä olen kaivannut valtion budjettiin on arvoisa puhemies se että museovirastolle varattaisiin tulevina vuosina tietty määräraha jonka puitteissa museovirasto antaisi peruskunnille määräyksiä suojella erilaisia rakennuksia

mutta se mistä olen huolissani arvoisa puhemies

olen tainnut jossakin yhteydessä sanoakin sen entisenä tilintarkastajana että kontrollin tämän rahan käytöstä tulee säilyä eduskunnalla joko niin että me saamme säätiölle oman eduskunnan nimeämän tilintarkastajan tai sitten hallitukseen eduskunnan edustajan

arvoisa puhemies

tiedostan että opposition esittämät lakialoitteet eivät etene useinkaan tässä salissa mutta tiedän myös että puolen miljoonan vammaisen joukossa on myös hallituspuolueiden äänestäjiä eli kannattajia

tällöin kaikenlainen toiminta on rehtiä ja rehellistä

eli museovirastolle riittävät rahat valtion budjettiin ja niiden puitteissa museovirasto antaa viisaita päätöksiään peruskunnille ympäri suomen suojella erilaisia kiinteistöjä

edellä kertomani perusteella esitän arvoisa puhemies että käsittelyssä oleva lakialoite saa eduskunnan taholta hyväksymisen ja jo ensi vuoden talousarvioon varataan riittävä määräraha aloitteen vaatimien kustannusten kattamiseksi

äänestyksen tulos

arvoisa puhemies

äänestyksessä vaatteen ja saan itse peruste joutsenlahti sataneljätoista ääntä edusti kiviniemi

tässä päivän tekstinä on valtiontalouden kehykset tuleville vuosille

ensin vaisusti osaavat nykyhetken aikaa ennen rock ruohonen lerner on ettei kiellon saanut kaksi ääntä tai ruohonen lerner

arvoisa puhemies

seurat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen hakkarainen pii jääskeläinen merkitään pekkarinen soini neljä tiilikainen

euroopan unionin jäsenyys ei ole kansalaisille mikään ilonaihe

tämä lisäksi on annettu kaksitoista tyhjää äänesti huo siipiään kaksi äänestyslippua kirkkaan hylätä sen johdosta että toisen niistä on se että sille on äänestetty henkilö joka jo valittu loppupuhemieheksi ja jo toisessa on ollut valisen viidennen pykälän luetaan

itse on skinien harris ja kun edustaja anssi joutsenlahti itkuun pro junkkareista ja edam on kiviniemi ja pertti niemistön välinen vitsaksen ritsos lyödä muut harkot hourister en en en

samoin investoinnit voisi laittaa herra puhemies yhteen pääluokkaan jotta niitä ei tarvitse sieltä monen sadan sivun osalta saada selville

se kertoisi meille päättäjille ainakin meille minun tapaisilleni uusille edustajille kuinka paljon teemme investointeja ja paljonko otamme niitä varten lainaa vai onko se niin sanottua syömävelkaa

ruohonen ja ne

arvoisa puhemies

kuntapäättäjille valtuutetuille peruskunnissa on tietysti tietty etu se että valtio yleensä korottaa näitä kiinteistöveron alarajoja jolloin valtuutettujen on helppo nostaa siellä omassa kunnassaan sinne alarajalle ja taas pikkasen rahaa kertyy kassaan

tässä arvoisa ministeri ja edustaja myller puhuitte puheissanne että pohjoismaista yhteistyötä tulisi uudistaa ja brändiä parantaa

pitkässä juoksussa kansalaispalkka kyettäisiin rahoittamaan muun muassa näissä toimissa työskentelevien ihmisten jäätyä eläkkeelle tai siirryttyä muihin tehtäviin eli palkkakustannuksista

nythän pohjoismaissa norjassa ruotsissa tanskassa ja islannissa on valuuttana kruunu ja he esittivät minullekin että eikö tehtäisi semmoinen yhteistyöhomma ja brändin parannus että suomessakin siirryttäisiin kruunuun jolloin kaikilla pohjoismailla olisi yhteinen valuutta

kiinteistöverosta edustaja katajalle sen verran

kysymys kuuluu arvoisa pääministeri

minä kerroin vamo vakuuttaa että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtioissa

nyt hallitus kertoo että kunnat saavat nykyistä enemmän merkittävästi enemmän valtionosuutta kuin mitä minä äsken kerroin

se olisi näkyvä rakennemuutos jonka kaltaisia hallitukselta minäkin edellytän

edustaja mustajärvi tapojensa mukaan puhui jälleen kerran järkeviä tältä paikalta mutta olen kuitenkin hieman eri mieltä pankkiveron järkevyydestä suomalaisille pankeille